olen edelleen siis sitä mieltä että tupakointi autossa jossa on alaikäisiä tai varsinkin pieniä lapsia on ajattelematonta ja moraalisesti tuomittavaa ja siinä mielessä olen täysin samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz ja edustaja juvonen

mutta minua hieman häiritsee se että samaan aikaan aika monet heistä jotka tätä lainmuutosta nyt ajavat voimakkaammin samaan aikaan aika monet voimakkaimmin ajavat alkoholilainsäädännön voimakasta vapauttamista

ja jos me pikkusen ajattelemme suhteellisuutta tässä tilanteessa niin minusta paljon enemmän näitä pieniä lapsiakin jos heitä halutaan suojella alkoholista aiheutuvat haitat kyllä koskettavat kuin sitten se että joku autossa tupakoi

luullaan että tällä nyt sitten maailma paranee kun tosiasia on se että kun tätä ei ole sanktioitu niin kaikki jotka ovat niin typeriä että näin tekevät varmasti jatkavat sitä samaa toimintaa

eli tämä tilanne on kyllä ihan hullunkurinen jos me yritämme tällä tavalla parantaa tätä olemassa olevaa tilaa

jokainen joka vähän pitemmälle miettii ymmärtää ja tietää sen että ei tässä tämä tilanne lastensuojelun näkökulmasta kyllä parane

ja jos todella suomessa joku näkee että jatkuvasti pienen lapsen läsnä ollessa polttaa tupakkaa niin kyllä nämä viranomaiset jotka voisivat tämän lain jälkeen puuttua voivat nytkin puuttua tilanteeseen aivan yhtä lailla

sen takia pidän tätä kyllä epätarkoituksenmukaisena lainsäädäntönä

arvoisa puhemies

valtion talousarvion rakenne ei edistä väylänpitovarojen kokonaistarkastelua

liikenneväylien kunnossapitoa ja tasonparannustarpeita tarkastellaan ohjauksessa ja budjetoinnissa erillisinä vaikka niitä tulisi tarkastella kokonaisuutena

haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä

haluan myös kiittää ministeriä että olette käyttänyt positiivisia puheenvuoroja soklin ratahankkeen puolesta mutta pelkkä positiivinen asennehan ei riitä kuten tiedämme

arvoisa puhemies

tarkoitin äskeisellä puheenvuorolla lähinnä sitä että jos kannetaan tosiasiassa huolta lasten turvallisuudesta ja lastensuojelusta niin kyllä silloin kannattaisi kiinnittää niihin todellisiin ongelmiin huomiota ja minusta tässä tilanteessa meidän yhteiskunnassa vakavin ongelma ei ole se että joku polttaa autossa tupakkaa vaan meillä on paljon muita lasten oikeuksien ja lastensuojelun kannalta vakavampia ongelmia ja niihin kannattaisi kiinnittää huomiota enemmän

missä tämän asian suhteen tällä hetkellä mennään

sitten jos mietitään tämän sanktioimista ja valvomista niin minusta meillä sisäisen turvallisuuden osalta kuten me tänään olemme käyneet täällä aikaisemmin muutamia tunteja sitten aika hyvääkin keskustelua poliisin resursseista poliisin voimavaroja ei kannattaisi nyt ohjata tässä tilanteessa kun ne ovat muutenkin tiukoilla kyttäämään polttaako joku autossa tupakkaa vaan meillä on paljon vakavampia rikoksia jotka jäävät nyt selvittämättä ja vakavampia asioita jotka jäävät selvittämättä

arvoisa puhemies

haluaisin todeta ministeri kiurulle että kyseessä on todellinen ongelma siinä asiassa jonka nostin esille että lapissa ei saada rakentaa sinne missä omistetaan maata ja mihin perheet haluaisivat kodin rakentaa

kun lapin kansanedustajat vierailivat meri lapin alueella niin useat kunnan ja kaupunginjohtajat ottivat esille tämän asian ja pitivät sitä todellisena esteenä sille että alueelle ei saada paluumuuttajia

olen erittäin iloinen että olette kanssani samaa mieltä että näin tulisi olla että jokainen saisi rakentaa tuolla haja asutusalueella asunnon sinne missä haluaa asua

tätä ei olla nyt sanktioimassa ja tämä ei siinä mielessä tulisikaan rikokseksi mutta haluaisin että poliisin resurssit käytettäisiin mieluummin todellisten rikosten selvittämiseen ja yleisen turvallisuuden ylläpitämiseen kuin siihen että katsotaan polttaako joku sattumalta tupakkaa autossa

arvoisa herra puhemies

jos valtiovarainministeri urpilainen olisi paikalla kysyisin häneltä mikä on se keskeinen mittari jolla hallitus haluaa suomalaisten arvioivan hallituksen talouspolitiikan onnistumista

yleinen eurooppalainen taloustilanne eurokriisin pitkittyminen ja maailmantalouden vaatimaton kasvu ovat omalta osaltaan heikentäneet kansantaloutemme tilaa

meillä on paljon normeja joita nyt ollaan purkamassa ja silloin pitäisi jokaista uutta normia miettiessä aina miettiä onko tällä todella jotain merkitystä viekö tämä asiaa oikeaan suuntaan

nyt en ole vain ihan varma siitä kun tätä ei ole sanktioitu tätä ei valvota ja tämä on voi sanoa tervejärkisille ihmisille itsestäänselvyys että he eivät toimi näin

on selvää että ratkaisu on oikeansuuntainen mutta pelkään että dynaamiset vaikutukset antavat odottaa vuosia

ja vaikka tällä ei ole mitään liittymäkohtaa alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen niin on tässä minusta semmoinen erikoinen piirre että ne tahot jotka voimakkaasti ajavat ovat sitten liberalisoimassa sitä alkoholipolitiikkaa ja siellä kuitenkin on moninkertaiset en uskalla sanoa kun siitä ei voi mitään näyttöä olla kun ei tästäkään ole näyttöä kuinka moni tupakoi autossa lasten ollessa haitat lapsille jos me lähdemme tekemään lainsäädäntöä joka aiheuttaa alkoholiongelmia entistäkin enemmän

olemmekin siirtyneet tietyllä tavalla viron veromalliin jossa yhtiöt eivät maksa voitosta veroa emme siksi että yhtiöön jätettäviä voittovaroja jätettäisiin verottamatta kuten virossa vaan siksi että yhä useampi yhtiö ei tee voittoa josta veroa maksettaisiin

sen takia toivoisin että ne henkilöt sitten myös tämän lainsäädännön yhteydessä ovat valmiita puolustamaan sellaista politiikkaa joka lastensuojelun näkökulmasta on edistyksellistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä eduskunnassa on keskusteltu useasti viimeksi viikko sitten torstain kyselytunnilla työelämän ongelmista muun muassa nollatyösopimuksista

on hyvä että ongelmiin puututaan ja niistä täällä keskustellaan mutta samaan aikaan tulisi lähtökohdan olla se ettemme lisäisi yrittämisen ja työllistämisen esteitä

mielestäni järkevä ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu olisi ruotsin malli jossa sosiaaliturvamaksuun kaikille palkansaajille tulisi pieni korvamerkitty prosenttiosuus vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi

sen kuitenkin voi todeta että henkilöyhtiöiden eli avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien ero suhteessa osakeyhtiöön on kasvamassa huomattavasti

kaikki eivät voi kuitenkaan yritysmuodon muutosta toteuttaa eikä se nyt pelkästään verosyistä ole välttämättä järkevääkään

yksi mahdollinen keino olisi pienten pääomatulojen verovapaus esimerkiksi tuhanteen euroon saakka

käytännössä tämä auttaisi hieman ainakin niitä yrityksiä joilla osa yritystuloista tulee pääomatulona verotettavaksi

se kannustaisi myös henkilöyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinoharjoittajia oman pääoman parantamiseen

kuten täällä useassa puheenvuorossa on edellä todettu yrityskentältä on tullut erittäin huolestuttavia viestejä siitä että rahoituksen saaminen on kiristynyt oleellisesti

pidän hieman ristiriitaisena että hallitus on ajanut pankkiveroa ja kuitenkin samaan aikaan hallitusrintamassakin ollaan huolissaan siitä että pk yritysten rahoitus on kiristymässä

edellä mainitsemani yhteinen keskustelu talouden tilannekuvasta opposition ja hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välillä ei tietenkään riitä vaan tarvitaan myös toimenpiteitä

tämä kuulostaa hyvältä ja antaa odottaa että tällä poliittisella linjauksella saadaan todella edistettyä suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia

niissä hallitus on avainasemassa mutta toivottavasti pääministerille kelpaavat myös opposition esitykset keinoista taloustilanteemme parantamiseksi

siksi voi todetakin että kun ajatellaan liikenteen tarpeita ja haasteita lähivuosina niin yllättäen nämä yritysten kilpailukykykysymykset liittyen liikennejärjestelyihin ja tiehankkeisiin tai ratalinjauksiin eivät olekaan pelkästään täällä pääkaupunkiseudulla tai etelä suomessa vaan tällaisia haasteita on yhä enenevässä määrin pohjois suomessa jossa kasvava kaivosteollisuus näkyy silläkin tavalla että tieliikenteessä raskaiden ajoneuvojen määrä lisääntyy aivan dramaattisesti

voin hyvin yhtyä siihen tavallaan ikään kuin hätähuutoon mitä edustaja zyskowiczin puheenvuorossa oli siihen että tänne eduskuntaan tarvittaisiin kriisitietoisuutta

todella sekin on totta että kaikista helpoin tapa pienentää tätä velkaantumistaakkaa on se että emme lisää valtion kuluja emme tuo uusia etuuksia jotka lisäävät valtion kuluja pysyvästi

mutta sitä en oikein ymmärrä että edustaja zyskowicz puhui tuossa pöntöstä aivan kuin hän ei itse olisi osana tätä meidän joukkoamme päättämässä näistä asioista vaan puhui teille jotka olette siellä lisäämässä näitä etuuksia

erityisesti myös tuolla kainuun suunnassa on huomattu se että kaivostoiminta näkyy myös tien kunnossa ja vaatii erityistä satsaamista näitten teiden ylläpitoon

tämä on hallituksen esitys jota nyt käsittelemme ja tämä hallitus jossa myös kokoomus on on esittänyt että opintotuki sidotaan indeksiin ja on esittänyt tämän hallituksen esityksen kokonaisuudessaan

valitettavasti nyt tässä hallituksen linjauksessa ei näy kuitenkaan perusväylänpidon rahoituksessa se että pohjois suomen huonokuntoisille teille annettaisiin määrärahoja

sen takia tämä on yhteinen huoli eikä tässä ole nyt tällaisia puolia olemassa että te ja me

arvoisa puhemies

mitä tulee siihen arvosteluun joka koskee perustuslakivaliokunnan toimintaa niin haluan sitä siinä mielessä oikaista että kyllä perustuslakivaliokunta kuulee aika isoa joukkoa asiantuntijoita

kun totesitte että perustuslain tehtävä on vain estää mielivaltaa ja että tässä ei olisi siitä kysymys niin olen täysin toista mieltä

se on pitkään odotettu ja kauan kaivattu hanke ja tulee omalta osaltaan myös vastaamaan kasvavaan kaivostoiminnan liikenteeseen

minusta jos köyhän perheen lapsi tai rikkaan perheen lapsi lähtee opiskelemaan joko toiselle asteelle tai korkea asteelle samanikäinen asuu kodin ulkopuolella ei ole mitään perusteita on täysin mielivaltaista että toinen saa enemmän opintotukea kuin toinen

mutta moni hanke on jäänyt pois niin kuin täällä on puheenvuoroissa kuultu ja yksi tällainen jonka haluan nostaa esille on kemin ja oulun välinen nelostien osuus johon tarvittaisiin kipeästi ja pikaisesti ohituskaistoja

siinä ei ole minkäänlaista perustetta

suomi on erittäin haastavassa tilanteessa kun meidän kansantaloutemme on jo useampana vuonna supistunut ja tämä tarkoittaa luonnollisesti myös sitä että julkinen talous on nyt ongelmissa

siinä olen samaa mieltä ettei veropolitiikkaan voida lähteä tätä laajentamaan mutta on tärkeää se että perustuslakia jonka edustajat ovat itse säätäneet myös noudatetaan

yhdeksi lääkkeeksi keskusta on esittänyt kotikuntamaakunta mallia

kun hallitus on nostanut liikenteen polttonesteiden verotusta erittäin voimakkaasti on viestiä tullut ympäri suomea siitä että kuljetusyritykset ovat joutuneet erittäin suuriin ongelmiin

olemme kaikki sitä mieltä että uudistuksia tarvitaan

uudistuksien lähtökohdista ja keinoista ollaan vain eri mieltä ja hallituksen politiikkahan on ollut se että me lähdemme uudistamaan kuntakenttää kuntarajoja ensi sijassa muuttamalla muodostamalla suurkuntia ja ne pienet kunnat jotka jäävät sitten jäljelle olisivat näitten suurten isäntäkuntien renkejä

ulkomaiset kuljetusyritykset käyttävät meidän sinänsä kohtuullisen hyväkuntoista päätieverkostoa mutta toisaalta samaan aikaan kun he käyttävät ja ajavat suomen kautta he kilpailevat erilaisilla ehdoilla ja voisin sanoa epäreilusti suomalaisten yritysten kanssa

kun nyt tämä hanke on tässä jo useamman vuoden aika takkuisesti edennyt ja on tullut aina hallitukselta uusia esityksiä ja täydentäviä linjauksia viimeisetkin linjaukset näyttävät nyt ihan uusien tietojen valossa olevan erittäin ongelmallisia perustuslain näkökulmasta kuten täällä on edustaja saarakkalakin aikaisemmissa puheenvuoroissaan todennut

liikenneyritykset ovatkin viestittäneet että he eivät sinänsä tarvitse mitään erityiskohtelua vaan reiluja pelisääntöjä tieliikenteeseen jotta he voivat kilpailla siis samanlaisia pelisääntöjä kuin kaikilla muillakin yrityksillä

minusta oli arvoisa puhemies erittäin mielenkiintoista että kun pääministeriltäkin on kysytty täällä eduskunnan salissa sitä miten hän suhtautuu tähän perustuslailliseen ongelmaan liittyen vastuukuntamalliin ja erityisesti myös hallituksen rakennepoliittisiin uudistuksiin sisältyvään kuntien pakkoliitoslinjaukseen niin se vastaus on ollut sen tyyppinen että eiväthän nämä pakkolinjaukset ole kovin paljon perustuslain vastaisia koska ne koskevat vain niitä kuntia jotka eivät vapaaehtoisesti liity

jos ajattelemme tätä päivää ja suomen erityisolosuhteita sillä tavalla että olemme aika pitkä maa meillä on paljon tieverkkoa niin tarvitsemme erityisiä toimenpiteitä että kuljetuskustannusten osuus ei nousisi kohtuuttoman suureksi

nyt ruotsissa on kokeiltu jo muutaman vuoden ajan sellaista yhdistelmää jossa on kuorma auto ja kaksi perävaunua kolmen yksikön yhdistelmää jota voidaan kutsua vaikkapa road trainiksi tiejunaksi

mielestäni olisi erittäin hyvä että suomessa selvitettäisiin voitaisiinko esimerkiksi rajoitetuilla tieosuuksilla ottaa käyttöön tällaisia yhdistelmiä

tutkijoiden mukaan tällainen yhdistelmä kuluttaa vähemmän tietä ja toisaalta tuo kustannustehokkuutta kuljetuksiin kun samalla kertaa voidaan saada kolmannes suurempia tonnimääriä kuljetettua tavaraa

miten se voitaisiin ottaa myös suomessa käyttöön etenkin pohjois suomessa jossa etäisyydet ovat pitkiä

arvoisa puhemies

varmasti on tullut kaikille selväksi että totta kai pidän tuomittavana sitä jos autossa tupakoidaan kun siellä on alaikäisiä mutta halusin vain herättää tämmöistä keskustelua siitä mitä me voimme lainsäädännöllä tehdä

kun täällä otettiin esille tämä asuntoauto ongelma niin siitä ei ole kovin pitkä matka ajatteluun että miksei sitä sitten asunnoissakin kielletä koska sielläkinhän voi olla tiloja jotka voivat olla aika pieniä ja siellä voidaan polttaa

nimittäin hallitus on tässä uudistuslinjansa voisi sanoa vähän niin kuin intoilussakin nyt osittain ehkä lähtenyt väärälle tielle kun on lähdetty valmisteilla olevia lakeja joita ei ole vielä eduskunnassa millään tavalla käsittelyssä käyttämään perusteena sille että on lähdetty painostamaan ei pelkästään tässä tapauksessa mitä edustaja saarakkala kertoi vaan on myös pohjois karjalassa tapauksia joissa on kuntia painostettu liitosneuvotteluihin ja käytetty perusteena sitä että teidän on pakko lähteä neuvotteluihin koska on tulossa tällainen ja tällainen laki

tätä nyt valiokunnat varmasti pohtivat tämänkin lain yhteydessä ja hyvä näin

on valitettavaa että on tultu tilanteeseen että oikeuskanslerille on jouduttu tekemään tästä kanteluja ja pyyntöjä selvittää noudatetaanko kaikilta osin lainsäädäntöä

meillä pitäisi kaikkien nyt ymmärtää että olemme niin vaikeassa tilanteessa että tulisi yhdistää voimat lähteä yli puoluerajojen parlamentaarisesti valmistelemaan kuntauudistusta hakea sellainen uudistusmalli joka sopisi meille kaikille

ja kun olen käynyt keskusteluja eri puolueista olevien kansanedustajien kanssa olen vakuuttunut siitä että jos löytyisi vain nyt sen verran hallitukselta nöyryyttä että voitaisiin pysähtyä miettiä vielä kerran aloitettaisiinko nyt vähän alusta tämä uudistus niin me varmasti löytäisimme mallin joka tyydyttäisi kyllä selvää enemmistöä

ei mitään

arvoisa puhemies

sen takia on tärkeää ettei tämä politiikka tulisi esteeksi ja viivyttämään tätä välttämätöntä uudistusta jota me suomessa tarvitsemme

mielestäni tähän hänen muuten erittäin hyväänkin pohdintaan sisältyi yksi virheellinen ajatus nimittäin se että yhteisöveron alentaminen jotenkin auttaisi suomalaisia pienyrityksiä

arvoisa puhemies

kun puhutaan tästä opiskelijoiden toisen asteen ja korkea asteen opiskelijoiden välisestä tasa arvosta niin on aivan totta mitä edustaja zyskowicz sanoo että lisää kuluja ei tulisi nyt aiheuttaa

ai merkittävä osa suomalaisista pienyrityksistä on yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai henkilöyhtiöitä eli avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiöitä

mutta siihen on olemassa myös toinen vaihtoehto toteuttaa se eli tasataan kaikkien opiskelijoiden niin toisen asteen opiskelijoiden kuin korkea asteen opiskelijoiden välillä tämä ero niin että kaikki saavat saman verran ja käytetään se nykyinen raha siihen

toiseksi ei tavallisia suomalaisia pienyrittäjiä kiinnosta niinkään yhteisöveron taso vaan se kokonaisveroaste joka kohdistuu siihen tuloon jonka yrittäjä ottaa siitä yrityksestä itsensä ja perheensä elättämiseen

arvoisa puhemies

ennen vaaleja yrittäjien laivaseminaarissa arvoisa pääministeri katainen lupasi että kokoomuksen ensisijainen tavoite on yhtiöveron hyvitysjärjestelmän eli avoir fiscalin palauttaminen jossakin muodossa

tällaisella veromuutoksella olisi suuret heijastusvaikutukset koko elinkeinotoimintaan kotimaiseen matkailutoimintaan ja uskonkin että näitä kaavailtuja veroja ei saataisi valtion kassaan kerättyä kun matkailuajoneuvojen kauppa hiipuisi

ehdotetulla lailla säädettäisiin julkisen hallinnon turvallisuusverkosta sen palveluista ja palvelujen käytöstä sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta

arvoisa puhemies

lain tarkoituksena olisi normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys eheys ja luottamuksellisuus

tästä kuntien hämmennyksestä kyllä kertoo paljon se että kun olen kiertänyt kuntia ja tavannut kuntien johtoa niin luottamushenkilöitä kuin virkamiesjohtoa niin on varsin suuri epätietoisuus nyt siitä millä tavalla ja miten vastata tähän marraskuun lopun päivämäärän webropol kyselyyn siitä minkä tai keiden kuntien kanssa lähdetään selvittämään kuntaliitosta

nykyisellään moni tieosuus ei yksinkertaisesti kestä kasvavaa raskasta liikennettä ja moni vaarallinen ja huonokuntoinen tie odottaa korjausta

arvoisa puhemies

suomen talouden haasteet näyttävät jatkuvan ja hallitus ei ole omilla toimenpiteillään saanut käännettyä suomen elinkeinoelämän ja talouden suuntaa nousuun

toivottavasti hallitusohjelmaan sisältyvä erillinen itä ja pohjois suomen kehittämisohjelma auttaa ymmärtämään että kaavailtu suunta on täysin väärä

kysymys on käytännössä kansalaistenkin kannalta tärkeästä turvallisuusverkosta ja verkkotoiminnoista muun muassa poliisin rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuksen toiminnoista

tämä kuntarakennelakihan sisältää poikkeuspykälän jossa otetaan huomioon muun muassa erittäin harva asutus ja saamen kielen aseman turvaaminen mutta tämä on siinä mielessä erittäin huonosti laadittu vaikkapa lapin olosuhteita ajatellen vaikka voisi kuvitella että sinnehän juuri tätä poikkeuspykälää pitäisi soveltaa

perinteisten teollisuusalojen paperiteollisuuden metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden rakennemuutos on koetellut suomea viimeiset vuodet